tämä kaksikielisyys aiheuttaa paljon tunteita ja väärinkäsityksiäkin kun ruvetaan puhumaan niin sanotusta pakkoruotsista tai ruotsin oikeudesta tähän kielen erityisasemaan

uskallan kuitenkin sen sanoa että ei perussuomalaisilla ole mitään ruotsinkielisiä tai ruotsalaisuutta vastaan vaan me tarkastelemme tätä asiaa ihan kustannus ja tämmöisestä ihmisoikeusnäkökulmasta

olisin vielä halunnut mainita edustaja katajalle siitä että tokihan virhemaksusta pitää joku rangaistus suorittaa ja sitä pitää pystyä valvomaan

vastaavasti terveydenhuollon ammattilaista jonka eettinen peruslähtökohta on ihmisen parantaminen ja elämän pelastaminen vaaditaan lopettamaan elämä

liittovaltio on väistämätön lopputulos jos hallitus jatkaa valitsemallaan linjalla ja hyväksyy vakausmekanismit sellaisenaan mekanismit jotka sosialisoivat euromaiden velan veronmaksajan vahingoksi ja vievät suomelta itsemääräämisoikeudet ja välineet valvoa omaa etua

me muistamme kaikki kuinka tällä pandemrix rokotteella usea lapsi ja varsinkin nuori sai elinikäisen sairauden sen johdosta että saatiin vääränlaista lääkettä lääkettä joka ei ollut valmis ja jota ei olisi pitänyt ihmisille antaa

ihmettelen peruspalveluministerin aamu tvssä esittämää lausuntoa siitä ettei hallitusohjelmassa sovittua raskaudenkeskeytyksen vähentämisasiaa ole tarpeellista ottaa työn alle lainkaan

eihän tämä poista sitä mahdollisuutta

esimerkiksi kiinteistöliittohan itse sanoi tässä että he haluavat myös sitä että pysäköinninvalvontaan tulee luvanvaraisuutta mutta he pelkäävät sitä että enää kukaan ei valvo heidän kiinteistöllään kun ei saa siitä korvausta

taloudellisessa hädässä olevien riistäminen nykyisen pikavippitoiminnan keinoin on häpeällistä varsinkin kun se on vielä lailla suojattua toimintaa

jokaisessa kunnassa on kirjastot ja koulut ja kaikki palvelut näyttävät toimivan erinomaisesti joten ainakin siellä se homma toimii toki valtion avustuksella

vastustajat ovat vedonneet ammattivalintakysymykseen ja tasa arvoon työpaikalla siitäkin huolimatta vaikka euroopan neuvoston parlamentaarinen yleiskokous on todennut että terveydenhuollon työntekijöillä on oltava työssään omantunnonvapaus ilman sanktiota tai syrjintää

mikäli lehtitietoihin on uskomista ovat hallituspuolueet ilman kdn läsnäoloa sopineet että sukupuolineutraalia avioliittolakia vietäisiin kansanedustajan lakialoitteen pohjalta läpi vaikka hallitusneuvotteluissa olitte kaikki sopineet ettei sukupuolineutraalia avioliittolakia tule tämän hallituskauden aikana

mutta tämä lakiesitys ymmärtääkseni mahdollistaa sen että kaupunki voi tehdä sopimuksen myös kiinteistöyhtiöitten kanssa tai tulisi ainakin mahdollistaa se että he voivat esittää sitä rangaistusmaksua kaupungille ja he itse pystyvät valvomaan kyllä omia kiinteistöjään

raportin mukaan jussi pajuojan puheenvuorosta lainaten

näin ollen toivoisin tämmöistä tasapuolisuutta näitten kuntien kohteluun myös täällä manner suomessa että täällä myös kunnat saisivat sen valtion tuen siinä määrin kuin jotkut muut saavat

siinä mielessä herää kysymys siitä kuinka järkevää on panostaa siihen että jokaisen julkista virkaa hakevan johtoasemassa olevan henkilön tai muuten asiakaspalvelussa olevan henkilön on pakko osata ruotsin kieltä

me kaikki arvostamme pääministeri kataisen ja ministereiden ahkeruutta mutta jos jokin keino ei toimi niin on vaikea ymmärtää miksi ja mistä silloin pitäisi neuvotella

arvoisa puhemies

lisäksi sivistystoimen piiriin kuuluvaa varhaiskasvatusta annetaan yli neljässä tuhannessa kunnallisessa yksityisessä ja ryhmäpäiväkodissa

jatkan vielä tästä että nythän tämän lain valmistelussa olisin ministeriltä vielä kysynyt siitä että kunnathan pystyvät maksamaan siitä pysäköinninvalvonnasta jotain korvausta yrityksille tämänkin jälkeen kuten ainakin vantaalla tällä hetkellä yksityiset yritykset saavat itse pitää kokonaisuudessaan sen tuoton kun ne virhemaksuja kirjoittavat

rikospoliisin suorittamassa esitutkinnassa esiintyy tilanteita joissa niin sanottu yllätysmomentti on ratkaiseva tutkinnan onnistumisen mahdollistamisessa

arvoisa puhemies

tätähän me teemme nyt jo maahanmuuttajien keskuudessa hyvin paljon joten me voisimme hakea uudenlaisia toimintamuotoja ja säästää yhteiskunnan kustannuksia siten ettei keinotekoisesti yhteiskunnan kustannuksia kasvateta pakottamalla ihmiset opiskelemaan ruotsin kieltä

se mitä tulee edustaja jani toivolan eilen esittämään väittämään siitä että suomessa ei noudateta kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia sen vuoksi että meillä ei ole sukupuolineutraalia avioliittolakia eikä sitä sisällytetty hallitusohjelmaan on muunneltua totuutta

eräs näistä tilanteista liittyy tapaukseen jossa rikoksesta epäilty oleskelee poliisin tietämin tavoin ulkomailla valtioissa joista suomen poliisilla on mahdollisuus saada hänet luovutetuksi suomeen kuulusteluja ja mahdollista oikeudenkäyntiä varten

sitten arvoisa puhemies minulla olisi tästä ruotsin kielen pakollisuudesta se näkökulma että mielestäni ei ole oikein se että jo varhaiskasvatuksessa kouluissa ja päiväkodeissa jotka ovat ruotsinkielisiä pakotetaan lapset puhumaan vain ruotsin kieltä siellä

ei ole olemassa mitään kansainvälistä ihmisoikeussopimusta siitä että homojen oikeuksia rikotaan jos he eivät saa kirkkovihkimistään tai eivät saa adoptoida lapsiamme

tämän vuoksi kannatankin kaj turusen esittämää hylkäysesitystä

sanottu rikosepäillyn luovutus edellyttää yleensä sitä että suomeen luovuttamista pyydettäessä voidaan kyseiselle ulkomaalaiselle viranomaiselle esittää suomen tuomioistuimen päätös epäillyn tutkinnallisesta vangitsemisesta

tässä puheenvuorossa käy ilmi se että viime vuonna oikeusasiamies tutki vain noin kymmenkunta tarkastusta

eihän sillä ole mitään merkitystä meneekö se vuokra suoraan vuokranantajalle vai edunsaajan tilin kautta vaan vuokralainen itsekin haluaisi varmasti sitä että vuokra voitaisiin suoraan maksaa sinne ja erityistapauksissa siihen tulisi myös sallia niin sanottu lievä pakottaminen

asian voi tarkistaa vaikkapa ykn ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta ja euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksesta jota tar kastelemalla huomaan että suomen lainsäädäntö on yhdenmukainen kansainvälisten sopimusten kanssa

mutta olisin ministeriltä vielä kysynyt sitä eikö ole näin että kiinteistöliitto on turhaan huolissaan siitä etteivät he enää pysty valvomaan laitonta pysäköintiä

hän ei kieltäydy raskaudenkeskeyttämiskomplikaatioiden hoitamisesta jälkihoidosta potilaan kohtaamisesta tai keskusteluavusta kun nainen tekee päätöstä abortista

arvoisa puhemies

pakkokeinolainsäädäntömme mahdollistaakin epäillyn tutkinnallisen vangitsemisen myös tapauksissa joissa epäilty on vapaalla jalalla esimerkiksi ulkomailla eikä ole saatavissa paikalle käräjäoikeuden vangitsemisasian käsittelytilaisuuteen

kun tiedetään myös se että aluehallintovirastot eivät enää lainkaan tee sivistystoimen tarkastuksia niin herää kysymys miksi tähän suuntaan on menty

eikö periaatteessa tämän lainvalmistelun kautta pystytä mahdollistamaan niin että siellä kiinteistössä on joku nimetty henkilö joka pystyy tämän huomautuksen kirjoittamaan ja esittämään kaupungille virhemaksun kirjoittamista vai onko niin että tämmöistä mahdollisuutta ei jää näille yhtiöille

onko se tämän ajan hengen mukaista että lasta voidaan rangaista jälki istunnolla tai muulla tavalla jos hän haluaa leikeissään puhua suomen kieltä mitä ei kuitenkaan sallita esimerkiksi vantaan ruotsinkielisissä kouluissa

tämän tarkoitushan on turvata se että tällainen henkilö joka ei kykene vuokraa maksamaan ajoissa pystyy säilyttämään asuntonsa vaikeassakin elämäntilanteessa

ja tämä siis tilanteessa olisi tämmöisissä tilanteissa ne omaiset jotka ovat saaneet tämän sairauden lapsillensa olisivat voineet nostaa ryhmäkanteen ja saada aivan toisenlaisen lopputuloksen lastensa tulevaisuuden turvaamiseksi

yhteiskuntamme on ajan tasalla jo nykyisellä lainsäädännöllä ja tästä seuraava askel tarkoittaisi sitä että alamme rajoittaa ja velvoittaa muita suomalaisia sopeutumaan seksuaalivähemmistöjen vaatimuksiin

asunnottomuus on suurta juuri sellaisten ihmisten keskellä joilla ei ole elämänhallinta kunnossa ja tällainen laki ei heitä palvele lainkaan

kuvatunlaisessa tilanteessa on monesti niin että ulkomailla tai tietymättömissä kotimaassa oleskeleva epäilty ei vielä tiedä poliisin päässeen hänen jäljilleen

aivan lopuksi totean että on aika nostaa suomen lainsäädäntö yleiseurooppalaiselle tasolle ja noudattaa euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen lauselmaa

lisäksi siellä on toki koulujen lakkauttamisia koulukiusaamisia kuljetuksia ja muita yksittäisiä huomioita

tämän esimerkin johdosta jo meidän lainsäätäjien tulee suoda se mahdollisuus että vanhemmat saavat oikeutta kokemalleen vääryydelle näin isoja lääkejättejä ja tässä tapauksessa myös thlää kohtaan

homojen ihmisoikeudet tulee toki tunnustaa ja heitä tulee kunnioittaa kuten kaikkia ihmisiä mutta sen ei tarvitse tarkoittaa sitä että muuttaisimme koko yhteiskunnan arvomaailmaa yhden vähemmistön haluamalla tavalla

mielestäni tämänkaltainen on niin vanhanaikaista toimenpidettä että toivoisin ministeri että voisitte jollakin tavalla inhimillistää tämän ruotsin kielen aseman ja poistaa tämmöisiä vanhoja vääristymiä

tämähän on nyt se oleellinen kysymys ja todellinen syy siihen ettemmekö me tätä lakia hyväksyisi tai olisi hyväksymättä

terveydenhuollon työntekijöillä on oltava työssään omantunnonvapaus ilman sanktiota ja ilman syrjintä

arvoisa puhemies

katoaahan epäilty mitä todennäköisimmin jäljettömiin jos hän saa etukäteen tietoonsa että poliisi epäilee häntä ja että poliisin epäilyperusteet vahvuudeltaan ovat tutkinnalliseen vangitsemiseen oikeuttavia

sitä en kuitenkaan hyväksy ja ymmärrä että oppositiossa esitetään tämmöistä retoriikkaa niin kuin mäkisalo ropponen mainitsi että ihmiset ovat peloissaan eivät pääse suihkuun kuin kerran viikossa ja niin edespäin elikkä nytten luodaan ihmisille sinne kotisohville mielikuva siitä että nyt kaikki heikkenee

jos vaalilupaukset sulavat hallitusneuvotteluissa tai puolueiden takinkäännöissä on vähintäänkin kysyttävä voiko kansa äänestää milloinkaan oikein

arvoisa puhemies

toivoisinkin seuraavan hallituskauden aikana elvytyspakettia korjausrakentamiseen

hallitus kuitenkin määrätietoisesti myös lisää pienituloisten eläkeläisten hyvinvointia kuten esimerkiksi tämä omaishoidon tuen kasvattaminen ja sitten tämä kotihoidon tuen lisääminen

muutama miljoona korjausrakentamiseen vuosittain on täysin riittämätön

arvoisa puhemies

elikkä nyt jos me kuitenkin teemme toisella kädellä annamme hyvin paljon lisää ja nyt väliaikaisesti joudumme jostain ottamaan niin te ymmärrätte varmaan sen että ei se kaikki ole kuitenkaan pois niiltä ihmisiltä

tämän johdosta ovat useat tuhannet erilaisten ongelmien parissa painivat nuoret menettäneet asuntonsa koska he eivät kykene hallitsemaan elämäänsä ja rahankäyttöään

meidän tulisi investoida ensin ihmisten hyvinvointiin sellaisiin ratkaisuihin eikä esimerkiksi sanotaan niin että rahat menevät vaihtoehtoisesti vaikkapa metron rakentamiseen

todellisuus on kuitenkin tarua ihmeellisempää

me tarvitsemme sellaista lainsäädäntöä joka tukee näitä ihmisiä heidän heikkoina hetkinään

arvoisa rouva puhemies

julkisuutta on omiaan lisäämään se että monet massamediaa edustavat rikostoimittajat juttuaihetta seuloessaan seuraavat säännöllisesti kyseisiä diaaritietoja

ei tämä ole minkään itsemääräämisoikeuden vieminen vaan tuki heidän elämäänsä jota ei juuri yleensä kukaan edes vastusta

tässä keskustelussa huomaa sen että tämä hallituksen esitys on kuten myös se kansalaisaloitekin oli aikanaan hyvin pikaisesti valmisteltu siten että siinä ei ole huomioitu esimerkiksi lapsivaikutusten arviointeja ja näitä fakta asioita

autovero joutaisikin romuttamoon mikäli haluamme että myös suomessa aidosti toteutuisi eun ideologian mukainen valinnanvapaus ja vapaan kaupan mahdollisuus

tällaisia asioita voisivat olla vaikkapa markka nato tai avioliiton merkityksen muuttaminen

täytyy omaltakin puolelta kiittää edustaja eero lehden puhetta

kerrottu vangittavaksi esitetyn henkilön nimen etukäteinen julkistaminen voi helposti johtaa siihen että henkilö saa välikäsiensä kautta uutisluontoisen tiedon häneen kohdistuvasta rikostutkinnasta

olisinkin kysynyt edustaja marinilta kun omassa puheenvuorossanne käytitte hyvin paljon näitä samoja termejä mitä on toistettu tässä jo kahden vuoden ajan ja sitä että näitä ihmisoikeus yhdenvertaisuus ja tasa arvo ongelmia tällä avioliittolain muuttamisella ratkaistaan

mikäli kansalta olisi kysytty olisimmeko halukkaita käyttämään verorahojamme nykyisellä tavalla toisten eurovaltioiden ja talouden tukemiseen olisi vastaus varmasti ollut toinen kuin miten nyt on menetelty

autokannan uudistumisen myötä turvallisemmat autot ja pienemmät päästötekijät saattaisivat tuoda merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä ajan kuluessa

kaikkihan me tiedämme että tämä segregaatio on suuri haaste täällä pääkaupunkiseudulla ja sen vuoksi yritetään etsiä keinoja että saataisiin nämä kuntarakenteet täällä pääkaupunkiseudulla toimimaan paremmin

tällainen ennakkovaroitus voi lisäksi joissain tapauksissa olla poliisin kannalta haitallinen ennakkovaroitus joillekin kyseisen rikosepäillyn rikostovereille jos kyse on liigan tai muun sellaisen rikollisryhmän toiminnasta

yleisen hyvinvoinnin lisääminen edellyttää autokannan kohdalla toisenlaista verolinjausta

mikä tasa arvo tai ihmisoikeuskysymys on se että mainitsemanne sterilisaatiomalli edelleen säilyy niillä henkilöillä jotka korjaavat korostan tällä teidän terminologiallanne sanaa korjaavat sukupuolta

tässä oikeusasiamiehen kertomuksessa on kiinnitettykin huomiota myös puutteisiin vanhusten oloissa ja kohtelussa

historia tulee osoittamaan sen kuinka useasti hallitukset ja poliitikot ovat aivan eri linjoilla sekä väärässä suhteessa kansan enemmistön tahtoon

aivan ensiksi tahdon kiittää kansalaisaloitteen tekijöitä siitä että olette tuoneet tämän tärkeän asian tänne eduskuntaan keskusteluun

mitkä oikeasti ovat ne konkreettiset kuntauudistuksen tavoitteet jos se ei koske kuntien yhdistymisiä mitä hallitus välttää täällä kovasti sanoa

esitutkintakäytännössä poliisi on joskus joutunut luopumaan aikomastaan ja perustellusta vangitsemisvaatimuk sesta juuri siksi että kyseinen rikosepäilystä vielä tietämätön henkilö ei saisi diaariperusteista ennakkovaroitusta

kuten tässä on käynyt esille työntekijää koskeva lainsäädännön asia on laadussaan aika lailla ensimmäisiä ja uskon että tämä aloite kantaa hedelmää

millä ihmeellä te perustelette sen että ihminen joka korjauksen käy läpi saisi säilyttää molemman sukupuolen normit elikkä vaikka synnyttämismahdollisuuden ja hedelmöittämismahdollisuuden

pelkkä kirjaus siitä että kuntauudistus johtaa joihinkin hyviin toimintoihin mutta ei konkreettisesti ole kerrottu mitkä ne toimet ovat antaa tämmöisen varjon tänne keskustelusaliin koko hallituskauden ajaksi

kuvatuissa ongelmatilanteissa on yleensä kysymys vakavasta tai ainakin melko vakavasta rikollisuudesta

lisäksi henkilökunta on usein riittämätöntä eikä poissa olevaa henkilöstöä yleensä korvataan riittävällä uudella henkilöstöllä

yksinkertainen perustelu sille on se että valta kuuluu kansalle

arvoisa puhemies

poliisihan ei ryhdy vähäisten rikosten johdosta niin mutkikkaaseen kansainväliseen virkatiemenettelyyn mikä vaatii ulkomailla olevan henkilön saamisen luovutetuksi suomeen rikostutkintaa varten

on hienoa että pekkarinen uskaltaa laittaa päänsä likoon siitä mitä hän on täällä sanonut ja toiminut ja luvannut mutta edustaja viitanen uskallatteko te laittaa

joko se on korjausleikkaus tai sitten se ei ole